tätä perusvähennystä kuten pääministeri totesi tulemme myös korottamaan

ja nyt kun kehysriihessä päätettiin aivan selvästi myös ylipäätänsä vähentää henkilöstöä julkisella sektorilla otettiin uudelleen käyttöön nämä niin sanotut tuottavuusleikkurit työn määrähän julkisella sektorilla ei ole vähenemässä mutta on pakko tehdä pienemmällä joukolla niin kysyisinkin

kun suomi liittyi euroopan unioniin silloin hyvin laajasti ajateltiin että sitä toimeenpanovaltaa ja osittain myös lainsäädäntövaltaa joka siirtyi sinne pitää voida kontrolloida eduskunnasta käsin ja jo silloin muun muassa perustuslakivaliokunta yksimielisesti totesi että se tarkoittaa sitä että pääministerin ja valtioneuvoston toimia eussa pitää voida kontrolloida eduskunnasta käsin ja tältä osin se koskee kaikkea eu politiikkaa myös sitä eu politiikkaa joka koskee ulkopolitiikkaa

jos se on pankin kortti niin pankki maksaa ja jos se on luottoyhtiön kortti niin luottoyhtiö maksaa ja silloin tietysti tosiasiassa on kyse erilaisesta riskinjaosta

todellakin tarkastimme euroopan rakennemuutosrahaston hyväksikäyttöä ja havaitsimme sen järkyttävän tosiasian että hallitus oli päättänyt aktiivisesti olla hakematta rahoja

oli ilo kuunnella että ministeri oli reagoinut eiliseen eduskunnan yksimieliseen kannanottoon tarkastusvaliokunnan huolista koskien terveydenhuollon it hankintoja

sehän on parlamentaarinen työryhmä jossa kaikki eduskuntapuolueet ovat

vihreä eduskuntaryhmä on kuunnellut erittäin tyytyväisin mielin valtiovarainministeri urpilaisen puheita tänäänkin joissa hän vaatii euroopan sosiaalisen kriisin syvenemisen estämistä ja työllisyyden parantamista

ainoa ero tämän hallituksen ja edellisen hallituksen ja sitä edeltävien hallitusten ohjelmassa on se että tämä hallitus nostaa perusvähennystä mitä ilmeisesti hyvät ystävämme sosialidemokraatit eivät ole koskaan suomen historiassa tehneet

kun kerran oli yhdessä hankkeessa pakit tullut niin siitä oli päätelty että ei ole syytä hakea meidän omia verorahojamme euroopasta pois vaikka kuullut asiantuntijat vakuuttivat että kyllä sieltä vähintään se oma osuus olisi saatavissa

tasavallan presidentille sopii hyvin riippumattomien tuomarien nimittäminen ja ylimpien syyttäjien nimittäminen mutta vastaavasti silloin kun puhutaan hallituksen virkamiehistä korkeimmistakin on luontevaa ja parlamentarismin hengen mukaista että nimitysvalta on presidentillä

jo tämän asian käsittely

hienoa että olette jo lähteneet liikkeelle

mutta sitten aivan viimeiseksi tähän isoon filosofiseen kysymykseen joka tässä on tullut monilta hyvin esiin ja oikeusministeriössäkin tutulla tavalla olemme tätä paljon joutuneet miettimään

miten siinä todellisuudessa ja tilanteessa kun hallitus kantaa vastuuta ja tekee itse asiassa aika hurjia henkilöstöleikkauksia lähivuosina kun joukko eläköityy viiden eläköityneen tilalle tulee ehkä vain kaksi ihmistä julkisella sektorilla lähetetään viestiä että kuitenkin silloin jos muka politiikassa työt lisääntyvät mitä sitäkään en katso näytetyksi toteen päinvastoin kuuluu lisätä myös henkilökuntaa

silloin jos on kysymys siitä että ihminen tekee vapaata sivistyksellistä koko yhteiskuntaa hyödyttävää työtä täytyy katsoa myös tältä osin se valtakunnansyyttäjän ohje

nyt eilen kuitenkin eduskunta yksimielisesti hyväksyi myös ponnen että asioilla on niin kiire että nyt samassa yhteydessä kun linjataan tätä sote rakenneuudistusta josta kerroitte ensimmäisissä vastauksissa on hallituksen jo myös kerrottava vastuu tästä it puolenkin organisoinnista ettei käy niin kuten tämänhetkisestä asetusviidakosta ja asetusten puutteesta johtuu että siellä on vielä viimekätisiä aukkoja siitä että jos ei päästä vastuista sopimukseen niin kenelläkään ei ole vastuuta huolehtia siitä että kun ne kaarinat ja villet ja tiinat ja veikot menevät sinne terveyskeskukseen niin siellä myös toimivat it järjestelmät

edustaja kantola otti esille erittäin tärkeän kysymyksen siitä järjestyksestä uusien investoin tien ja sitten niistä aiheutuvien säästöjen välillä

torpan irtaimiston päivöristuksen kolmososia kuin myös nostojen tuottaminen tapahtui kahdeksastoista helmikuuta kuvaava köpöttelee toisistaan

mutta totta on kaikki se mitä pääministeri kertoi varsinkin tämän kehysratkaisun jälkeen tehdyistä selvistä linjoista jotka ovat saaneet taas sitten suomea tuntevilta ja todella keskeisessä roolissa olevilta luottoluokittajilta kuitenkin erittäin hyvän arvion

tarkastuksen jälkeen työ ja elinkeinoministeriö lupasi että he korjaavat asenteensa ja aikovat jatkossa hakea suomalaisten veroeurot näihin äkillisen muutoksen tilanteisiin joita valitettavasti niin kuin edustaja huovinen kertoi suomessa kyllä riittää

jos valtiovarainministeri nyt malttaa sieltä hymynsä keskeltä pysähtyä kuuntelemaan niin sosialidemokraatit eivät ole kiristämässä kenenkään verotusta

mutta myös tässä lausuntokierroksella olevassa esityksessä erikseen korostetaan tieteen vapautta näissä kysymyksissä

oma mukana

hallitus on tuomassa eduskunnalle eu selontekoa

arvoisa herra puhemies

siksi voi ajatella että tänään tässä käsittelyssä hallitus on tyytynyt niukkasanaiseen kiteytykseen suomen tavoitteista koskien eurokriisin hallintaa

myöhemmin tänään iltapäivällä puhutaan tämän uudistuksen varsinaisesta ihan uudesta elementistä

ja aivan niin kuin kysyjä kertoi se pitää sisällään vielä hyvin suuria alueellisia eroja mutta vielä suurempia eroja ihmisten koulutustason ja sosiaalisen aseman näkökulmasta eikä pidemmän päälle yhteiskuntarauhalle ja hyvälle demokratialle kumpikaan näistä tekijöistä alueellinen tai sosioekonominen ero ole hyvästä

kun esimerkiksi imatralla palkattiin kuusi perhetyöntekijää niin jo seuraavana vuonna mutta viimeistään kolmen vuoden päästä summa oli jo moninkertaisesti säästetty

todellakin on niin että kun julkisuuteen on väitetty että valtiovarainministeriön poliittisella johdolla on ollut näppinsä pelissä siinä että tätä ei tuotu viime vaalikaudella niin on aivan mahdollista kun en silloin itsekään oikeusministerinä tiennyt että tämmöinen on mahdollisesti tapahtunut että meistä muista kukaan ei ole sitä tiennyt

suomella oli duubioita tässä asiassa muun muassa tässä soveltamisalassa mutta kun se on nyt voimassa niin meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin parhaalla kyvyllä se toteuttaa näillä siirtymäajoilla ja sitten tullaan tähän suureen filosofiseen kysymykseen kallistuvatko palvelut vai käykö niin kuin komissio on ajatellut että kun luodaan eurooppalainen maksualue luodaan samat säännöt ja kilpailu niin pidemmän päälle muun muassa telemaksamiseen ja erilaisiin maksutapoihin tulee niin paljon aitoa ja kovaa kilpailua koko euroopan alueella yli rajat liikkuen samalla tavalla että kuluttaja lopulta voittaa ja merkittävästi

me olemme hyväksymässä ja vaadimme inflaatiotarkistusta kaikille

itse asiassa kun tässä on kerrottu näistä tuottavuusohjelmista niin tämä hallitus kuitenkin tuottavuusohjelmaa tarkastaessaan oikeusministeriön osalta lievensi edellisen hallituksen tuottavuusohjelmaa

se sanoo

no nyt tänään ministeri vapaavuori kertoi mitä mahdollisesti liikkuu stxssä mikä kertoo että hallitus ei aio kehysriihen jälkeen jäädä makaamaan vaan koko ajan täytyy arvioida mitä vielä mitä vielä voisi tehdä

suomen tavoitteena on euroopan ja euroalueen talouskriisin taltuttaminen euroalueen rahoitusvakauden palauttaminen suomen valtion vastuiden rajaaminen sekä tartuntavaikutusten estäminen suomen talouteen

toiseksi jos te luette sen mietinnön niin siellä tehdään selvä ero sille että on olemassa juuri näitä luettelemianne monia muitakin seikkoja jotka sinänsä ovat tärkeitä ja liittyvät kunnan tulevaisuuteen ja joista monet ovat hämärän peitossa

kun lastensuojelusta pystytään resursseja siirtämään ja ennalta ehkäisemään niin tämä päällekkäinen vaihe josta edustaja kantola viisaasti puhui on yllättävän lyhyt

arvoisa herra puhemies

siitä puhumme tänään myöhemmin lisää ja koska on niin paljon puhujia muutenkin niin puhutaan siitä sitten myöhemmin

se täytyy myös huomata että oikeusministeriön osalta koko hallitus kuunteli oikeusministeriön huolia ja meidän missään suunnitelmissa ei ole irtisanomisia lainkaan

mutta asiantuntijakuuleminen valiokunnassahan on siitä hyvä metodi että myös aiemmin tapahtuneet tai tapahtumattomat asiat voidaan asiantuntijoilta ja vastuullisilta virkamiehiltä virkamiesvastuulla vaatia

ensinnäkin eduskunnassa on käsiteltävissä lähinnä mitä liittyy suomen ulkomaankauppaan eun ulkopuolelle erittäin tärkeä lakiuudistus koskien kaksoislaskutusta tulliselvitysrikosta ja toivon että tämä hallituksen esitys tulee auttamaan osittain tässä harmaan talouden kansainvälisessä torjunnassa

näissä resursseissa ei kokonaisuudessaan ole tapahtunut sellaista muutosta kuin hallitusohjelmaa lukemalla voisi uskoa tapahtuvan ja sen takia tarkastusvaliokunta jatkaa tämän teeman parissa monellakin kertaa

kysyisin pääministeriltä tästä budjettiriihestä että mitä vaikutusarviointeja vertailuita ruotsiin ja muihin jotka ovat päässeet vähän parempaan tilanteeseen jo kasvun uralla voidaan tehdä vielä budjettiin mennessä ajatellen sekä valtion tasetta että suomen työvoimatarjontaa

oikeusministeriö tulee ensi syksynä esittämään eduskunnalle tämmöisen demokratia asiakirjan jossa tulemme osoittamaan että niissä yhteisöissä joissa toisaalta on mahdollisimman tasa arvoinen yleinen politiikka joissa koulutuskysymykset on järjestetty hyvin ja nyt tulee se tärkein asia joissa kansalaisyhteiskunta on aktiivinen ja voi hyvin niissä yleensä myös poliittinen aktiivisuus äänestysprosentti on korkea

tässä vaiheessa jo kiitoksia ja ehkä vielä sana eilisestä ylen uutisoinnista että nyt valittu kompromissi joka siis eduskunnassa syntyi vielä sen esittelemäni hallituksen esityksen jälkeen olisi outo

lääkärin aika ei mene siihen että hän sählää vanhojen toimimattomien yhteensopimattomien järjestelmien kanssa

samalla jää kuitenkin kuvailematta mitä eri vaihtoehtoja tavoitteeseen pääsemiseksi hallituksen piirissä on puntaroitu minkälainen suhde talouskasvulla ja säästötoimilla ajatellaan olevan

mutta sote laki näistä kaikista niin kuin oikeuskansleri ja monet asiantuntijat ovat sanoneet niin kuin hallitus omalla lisäesityksellään on selkeästi osoittanut on poikkeuksellinen kaikkiin näihin muihin epävarmoihin tekijöihin

arvoisa herra puhemies

hallitus on luvannut tuoda niin sanotun konsernitilinpäätöksen tehdä lain niin että valtioneuvoston täytyy antaa koko konsernin vastuista riskeistä ja myös piilevistä vastuista konsernitase

kompromissien luonne on usein sellainen että kun on kysymys kompromissista niin on täytynyt liikkua johonkin

minulla on se käsitys että eivät ne komissiossa tässä asiassa ihan tyhjän päälle ole tätä arviotansa tehneet pitemmällä juoksulla tämä varmasti näkyy myös kilpailua lisäävänä ja hintoja alentavana tekijänä kaikissa eri maksutavoissa mutta lyhyellä aikavälillä saattaa syntyä sen kaltaisia huolia ja väärään suuntaan vaikuttavia asioita mistä molemmat edustajat puhuivat täällä viisaasti

mitä vielä seuraavaksi

esimerkiksi tuore italian ulkoministeri emma bonino kiitteli vastikään keskuspankin johtajan mario draghin puheenvuoroa jossa tämä piti erityisen tärkeänä tässä suhdannetilanteessa puuttua pitkäaikais ja nuorisotyöttömyyteen

se on niin keskeinen osa sitä informaatiota mitä kunta lopulta tarvitsee saadakseen nyt alkavat selvitykset valmiiksi

nyt on hyvä vauhti päällä

mutta tärkeämpi tähän kysymykseen liittyvä asia oikeusministeriön osalta eu tasolla on että tässä taloudellisessa kriisissä me olemme jo kertaalleen käyneet keskustelun eurooppalaisen syyttäjäviraston toiminnan aktiviteettien nostamisesta eurojustin osalta ja yhteisten tutkintaryhmien käyttämisestä myös talousrikollisuuteen veroparatiisirikollisuuteen koska usein tämän kaltainen ed

ja tämä viimeinen seikka miten meidän yhdistysmaailmamme muu kansalaisten vapaaehtoinen aktiviteetti harrastusmaailma voi siinä on paljon parannettavaa

hallitus ei esitä eikä mikään korkeimman oikeudenkaan päätös siihen johda että voitaisiin yksityistää sitä parkkivalvontaa jota tehdään julkisissa yleisissä tiloissa kaduilla parkkipaikoilla

mielestäni on yliopiston seinältä ehkä hauskaa tai mielenkiintoista sanoa että olisimme tehneet vielä puhtaamman järjestelmän ja kompromississa on epäpuhtaita tai outoja piirteitä

ongelma on tällä hetkellä nyt se että näillä näkymin he eivät tule esittämään että suomen pankin kautta syntyvät konsernitaseet tähän eurokriisiin liittyvät valtavat riskit ja vastuut olisivat jatkossa osa sitä lakisääteistä konsernitasetta ja tältä osin tarkastusvaliokunnan linja on ollut kyllä sama kuin vtv

jos te luette sen lausunnon te löydätte sieltä tämän aivan selvän rajan

hallitus on iltakoulussaan linjannut viime syksynä merkittäviä parannustoimia tältä osin ja syksyllä palataan tähän asiaan

sote poikkeaa kaikista muista asioista joita äsken luettelitte ja se on yksiselitteisesti lausuntoon kirjoitettu

se on jatkossakin kunnallista eikä sitä esitetä eikä ole mitään suunnitelmia ylipäätänsä yksityistää sitä toimintaa

valtiontalouden tarkastusviraston mukaan suomen kantoja koskeva takausjärjestelyn perimmäisiä tavoitteita ole mitäänoin suomen vakausjärjestelyn perimmäisistä tavoitteista pitäisi pystyä esittämään selkeämmin ja syvällisemmin

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin pikavipeistä

se on ihan eri asia pitääkö yliopiston salissa teoreettisen ja hienon luennon siitä miten asiat voisivat olla vai saadaanko aikaiseksi muutos joka määräenemmistöllä yhdessä sopien korjaa suomen perustuslaissa olleen valuvian

zyskowiczin mainitsema rikollisuus on myös rajat ylittävää rikollisuutta ja silloin sitä vastaan pitää taistella myös sitten yhteisin syyttäjätoimin ja tästä oikeusministerit ovat tiivistäneet yhteistyötä

nyt me puhumme tilanteista joissa yksityisomistuksessa olevalla esimerkiksi oman talon pihalla jossa on lasten leikkipaikka jonne vastoin selviä ohjeita nykyään parkkeerataan tai jossa on tiettyjä paikkoja joihin saa parkkeerata vain luvalla miten sillä yksityisellä maalla esimerkiksi mainitaan nyt monia katuja joilla todellakin pihat tukitaan yksityisillä autoilla ilman lupaa taloyhtiö voi silloin jatkossa laillisesti kontrolloidusti oikeusvaltioon sopivalla tavalla hoitaa tämän asian

skinnari te tiedätte että lausuntokierroksen palautetta kerätään parhaillaan ja työ alkoi tyhjästä vaikka edelliselle eduskunnalle oli luvattu tehdä yhtä sun toista

niiden pitää näkyä

suomen saamat tuomiot euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa liian pitkistä oikeudenkäynneistä eivät vain mitenkään voi olla vielä tältä vaalikaudelta sen takia että ne liian pitkät oikeudenkäynnit joita mahdollisesti talousrikoksissa vieläkin on tässä ed

mutta siis laajemmin siihen liittyy myös muun muassa eläkevastuiden esittäminen eduskunnalle se että ei katsota vain sitä vastuuta ja niitä tekoja mitkä näkyvät keltaisesta kirjasta vaan sitä mitkä ovat koko konsernin eli lopulta suomalaisten veronmaksajien suomen kansalaisten vastuut ja tietysti myös mahdollisuudet

kiireen vuoksi eduskunnan eteen kriisipäätökset tuodaan usein yksittäisinä palasina jolloin niiden osuus kokonaisuudesta jää hieman hämärään

siksi on syytä pysähtyä tiedonannon siihen kohtaan jossa hallitus suoraan kertoo ettei sille kreikan laina aikojen pidentämisen yhteydessä kerrottu tarpeesta pidentää takausten voimassaoloaikaa

söderman on aivan oikeassa eivät eitn strasbourgin tuomioistuimen omien käsittämättömien ruuhkien takia tule vielä ratkaistavaksi pitkään aikaan

vaalilaki tai vaalialuelaki etenee ihan hallitusohjelman mukaisessa aikataulussa

silloin kun puhutaan asioista niin varmaan kannattaa ensin ottaa selvää

debatissa tulikin jo sanottua tärkeimmät asiat tästä hallituksen esityksestä ja siitä miten tämä prosessi jatkuu ja olipa hyvä kuulla jo seuraavatkin suunnitelmavaiheet eduskunnan kanssa käytävästä vuoropuhelusta

mutta on selvä että meillä on vielä nimenomaan talousrikoksissa tehtävää ja sen takia eduskuntaan on lähetetty perustuslakivaliokunnalle itse asiassa juuri sisäministeriön ja oikeusministeriön yhteiset suunnitelmat mitä vielä voidaan tehdä paremmin nimenomaan talousrikosten osalta

hallitus on toiminut monella taholla tässä asiassa

kukaan ei ole yksityistämässä sitä julkista valtaa mitä käytetään pysäköintivalvonnassa tämä kysymys on loppuunkäsitelty otetaan seuraava kysymys edustaja

ehkä samalla on syytä suoraan sanoa että takauksen pidentäminen on enemmän kuin aivan pelkkä teknisluontoinen muutos sillä hallitus itsekin kuvaa että päätös on omiaan jossain määrin muuttamaan takausten erääntymisen riskiä

arvoisa puhemies

kun velkajärjestely ja velkaneuvonta huomattiin ongelmaksi niin työ ja eläkeministeriö nimitti oikeusministeriön entisen kansliapäällikön kirsti rissasen selvittämään asiaa

tässä tarinassa varmaan on ollut aika monta semmoista asiaa jotka ovat yhteydessä tähän mitä ministeri viimeksi sanoi että kriisiorganisaatio ei välttämättä ole ollut valmis

kysymyshän on uudistuksesta joka vaatii kaksien valtiopäivien hyväksynnän ja joka tapauksessa aikataulu joka on siis alkuperäinenkin että tähdätään ensi syksynä tuotavaan hallituksen esitykseen on yhä ihan voimassa ja sen

talousrikoksissa usein on kysymys siitä niin kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasi täällä sanoi että esitutkintavaihe poliisissa kestää jo sen kaksi vuotta ja silloin tiedetään jo että siitä eteenpäin meillä on käsissämme tapaus joka eitn kriteerien mukaan on kestänyt liian pitkään

neljä viikkoa sitten selvitys on vastaanotettu ja hallituksella on suunnitelmia velkaneuvonnan parantamiseksi ja muun muassa sen siirtämiseksi oikeusministeriön alaisuuteen

varsinaiseksi uudeksi avuksi tätä ei kuitenkaan mitenkään voi kuvailla koska maksimi summaarinen määrä suomen vastuita ei muutu miksikään

perustuslakivaliokunnan jäseniä meitä on täällä muutama mutta taisi olla osalle asiantuntijoista valtiovarainministeriöstä alun perin vierasta että maa makaa nyt siinä vaiheessa että myös perustuslakivaliokunnassa täytyy olla heti ja kerralla

vihreä eduskuntaryhmä pitää nyt käsiteltävänä olevaa takausajan pidentämistä hyväksyttävänä

arvoisa herra puhemies

itin osalta on päättynyt

kysyjä on aivan oikeassa että onnettomuustutkintalautakunta oikeusministeriön alla suositti huomattavan paljon muitakin erittäin tärkeitä asioita jotka ovat julkisessa keskustelussa jääneet selvästi vähemmälle kuin tämä mainittu sinänsä erittäin tärkeä asekysymys

eduskunta hyväksyy perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kan autoksi kertomuksen johdosta että nyt esitellä kertomus ulkoasianvaliokunnan mukaan toimitaan

edustaja zyskowicz nyt te kerroitte logiikan joka mielestäni jo viime viikolla opposition taholta on esitetty että ei pitäisi selvittää mitään sen takia kun on tulossa vaalit

eihän se ihan yllätys ollut että se tuli koska tämä on ollut jo lausuntokierroksella ja hyvin suuressa julkisessa keskustelussakin jo pari viikkoa sitten siinä vaiheessa kun viittasitte käytyyn keskusteluun valtiovarainministeri urpilaisen kanssa

olin ruotsissa varta vasten viime maanantain paitsi tutustumassa siihen videointijärjestelmään joka toimii heillä hovioikeudessa ja käräjäoikeudessa

kaikissa näissä tammikuun ko kouksissa perustuslakivaliokunnan käytettävissä ovat olleet todellakin asiantuntevat oikeat ihmiset paikalla ja he ovat osanneet vastata ja jos johonkin ei ole osattu niin siihen on heti palattu kyllä niin että moni asia on nyt paljon paremmassa valmistelussa

samaan aikaan on kuitenkin välttämätöntä että velkaongelman nimissä ei ajeta eurooppaa vielä syvemmälle ylivelkaantumisen ja sosiaalisen epävakauden tielle

arvoisa herra puhemies

kiitoksia valiokunnalle ja valiokunnan jaostolle

mielestäni on erittäin tärkeätä ja hatunnoston arvoista että keskusta on esittänyt myös toisenlaisen mallin ja jos se oikeasti sisältää paineita parantaa ja tiukentaa saada veroparatiisit vielä enemmän kuriin joiltakin osin niin sehän on vain hyvä ja silloin keskusta on kiitoksensa ansainnut

takausajan pidentäminen voi lisätä riskiä takausten erääntymisestä mutta onnistuessaan se päinvastoin voikin mahdollistaa sen että suomen riskit pienevät kun esimerkiksi irlanti ja portugali saadaan jonain päivänä takaisin markkinoille

arvoisa herra puhemies

mutta samassa yhteydessä kävi selväksi miksi ruotsilla on jo pitkään ollut selvästi vähemmän näitä liian pitkien oikeudenkäyntien tuomioita eit

ja meillä on nyt loppusuoralla ministeriöstä vielä muutamalta odotetaan tarkistavia lausuntoja jonka jälkeen minä vien valtioneuvostoon kaikista niistä toimenpidesuosituksista raportin miltä osin ne on jo kokonaan toteutettu miltä osin on vielä puutteita

tarkastusvaliokunta puuttui siihen ja suuri valiokunta otti tarkastusvaliokunnan huolet huomioon itse asiassa myös edustaja pekkarisen johtama talousvaliokunta ja valtiovarainvaliokunta

hallitusohjelmassa nimenomaisesti lukee että sananvapausrikoksia koskevaan lainsäädäntöön tehdään tarpeelliset tarkistukset euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön pohjalta

stä

kaikki se paine mitä luodaan sen suhteen että tässä asiassa tehdään koko ajan lisätoimia on hyvästä ja jo tässä vaiheessa mielestäni on hyvä että olette nostaneet esiin väitteitä siitä että ruotsin laki on mahdollisesti joiltakin osin tiukempi kuin suomen

ja nimenomaan on tärkeätä ja uskon että täällä asianomaiset ministerit opetus ja sosiaali ja terveysministeriön puolelta pystyvät kertomaan kuinka hyvin näitä tärkeitä muun muassa oppilashuoltoon ja mielenterveyteen liittyviä asioita on jo laitettu liikkeelle